näin uskovat myös esimerkiksi autokauppiaamme jotka tervehtivät uutta autoverouudistusta tyytyväisyydellä

uudemmat autot parantavat ominaisuuksiltaan myös liikenneturvallisuutta oleellisesti vaikka se liikenneturvallisuus on

arvoisa rouva puhemies

olen erittäin tyytyväinen että nyt ollaan etenemässä näiden itsehallintoalueiden suhteen liikenneverkon korjausvelan vähentäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista

kärkihanke on kuitenkin käytävä läpi muutamia raja alueella olevien kuntien kysymyksiä osin siitä mihin itsehallintoalueisiin ja sote alueisiin nämä nämä raja alueilla olevat kunnat kuuluvat päätään visio vaikuttaa erittäin tärkeä ja asukkaiden asiointisuunta mutta mielestäni pitäisi vaikuttaa myös välttämätön panostus liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta

hän kysyy tässä ministeriltä kymenlaakson ja päijät hämeen rajoilla olevan iitin kunnan tilanteesta iitin kyse on myös liikenneturvallisuudesta

ja sitten ministeri enintään viisi minuuttia sen jälkeen valitettavasti ensi vuodelle ei ole vielä toista edelliseltä kierrokselta oli edustajansa oli kullenneista kokee

etulinjassa tietoa minkä verran mikin ely keskus rahaa saa ja tätä tietoa ely keskukset todella odottavat että voivat miettiä mille teille kunnostuksia laitetaan

minusta

tätä on velvollisuus joka

vaikeita kädestä suuhun menetelmällä toteutettaviaten turvapaikanhakijoiden biotalouden toimintaedellytyksille ja sekä vakituiselle että vapaa ajan asutukselle

on se e parhaat keinot minusta biotaloushan on yksi kärkihankkeistamme ja tällä ratkaisulla tuetaan myös tätä kärkihanketta

tällä on muutamia erilaisia vaihtoehtoja

lähiviikkoina tarkemmin kaiken kaikkiaan

keski suomeen on niin sanottua yleistä toimialaaedustaja eestilä tietää mistä rakenteilla kuitenkin aivan uusia sellutehtaita muun muassa äänekoskelle varkauteen ja kuopioon jotka tarvitsevat edullista vesiväylää edullisimpana ja vähiten saastumista aiheuttavana kuljetusmuotona

mikäli yhdistettäisiin päijänne ja saimaa päijänne ja mäntyharju kanavilla pystyttäisiin turvaamaan kuljetukset sisäjärviltä merelle saakka emmekä olisi vain saimaan kanavan varassa

niin minä luulen jos mä katson mikä onni kotilainen tällöin matkailu ja erityisesti suunnitteilla olevat suuret sellutehtaat ja muut teollisuuslaitokset hyötyisivät

arvoisa rouva puhemies

vuorotteluvapaan tarkoituksena on ollut edistää lyhytkestoisen työstä poissaolon avulla työntekijän työssäjaksamista ja parantaa samalla työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistämisedellytyksiä määräaikaisen työkokemuksen kautta

vuorottelujärjestelmän tärkeimpinä seikkoina pidän juuri sitä että sen tarkoituksena on edistää työntekijän työssäjaksamista ja toisaalta tarjota työttömälle henkilölle työllistymismahdollisuus

erityisesti monelle nuorelle työttömälle tämä on voinut olla lähes ensimmäinen työpaikka ja järjestelmän kautta hän on päässyt työelämään kiinni työkokemusta kun kertyy vain työtä tekemällä

vuorotteluvapaan käytölle ei ole säädetty aikaisemminkaan mitään rajoituksia joten vuorotteluvapaalla oleva työntekijä voi käyttää vuorotteluvapaan haluamallaan tavalla

suomessa vuorotteluvapaan käyttötarkoitukset vaihtelevat kokemukseni mukaan hyvin paljon ja syyt sen käyttöön ovat hyvin yksilöllisiä

uskon kuitenkin kuten asiaa käsitellyt valiokuntakin että näistä tiukennuksista huolimatta järjestelmä tarjoaa edelleen mahdollisuuden edistää työssäjaksamista määräaikaisen työstä poissaolon avulla

arvoisa rouva puhemies

henkeen terveyteen vapauteen tai rauhaan kohdistuneen rikoksen tai seksuaalirikoksen asianomistajalla olisi näin ollen halutessaan oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapautumisesta ja tietyin edellytyksin muusta vankilasta poistumisesta

tämä on mielestäni merkittävä muutos asianomistajan turvallisuuden sekä turvallisuuden tunteen parantamiseksi mutta ilmoituksen on käytännössä tultava asianomistajalle riittävän ajoissa eikä vasta vangin vapautumispäivänä

nämä ilmoittamisvelvollisuudet eivät koskisi kaikkia rikoksia vaan laissa erikseen lueteltuja rikoksia joissa ilmoittamista rikoksen luonne ja vakavuus huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuna

edellytyksenä olisi että ilmoittamisesta ei arvioitaisi aiheutuvan vaaraa myöskään vangin tai tutkintavangin hengelle tai terveydelle

mielestäni amerikassa oleva käytäntö missä seksuaalirikollisten vapautumisesta ja asuinpaikasta kerrotaan kaikille ei ole sopiva käytäntö suomessa

tällä esityksellä parannetaan myös rikoksen uhrin oikeutta saada tietoa oikeuksistaan sekä saatavilla olevasta tuesta ja suojelusta

ehdotuksella asianomistajalle tehtävästä henkilökohtaisesta arvioinnista parannetaan haavoittuvassa asemassa olevan uhrin asemaa

vaikka nämä ehdotetut säännökset ovat sukupuolineutraaleja niillä on myönteisiä sukupuolivaikutuksia erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan kuten lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhrien asemaan

siinä kerrotaan että jokaisen jäsenvaltion on huolehdittava siitä että lapsen etu otetaan ensisijaisesti huomioon ja arvioidaan yksilöllisesti

tämä lakiesitys on enemmän kuin tervetullut muutos asianomistajan oikeuksien ja suojan parantamiseksi

kommentoin tätä hallituksen esitystä lyhyesti

olen ollut pohjois karjalan maakunnan kaavatyöryhmässä viimeiset vuodet ja kyllä on ollut aika hankalaa se työnteko kun välillä käydään helsingissä ympäristöministeriössä näyttämässä käykö tämä kaava teille vai eikö se kelpaa teille

se on aivan varma juttu että maakunnassa tiedetään paljonko niiralan rajavartioasemalla on hallitilaa tarvetta laajentaa tai paljonko sitä vaikka sevettijärven kaupan lähellä tai siellä baarin lähellä tarvitaan

se on ihan saletti että siellä maakunnissa todellakin tiedetään missä on tarvetta laajentaa ei välttämättä helsingin ympäristöministeriössä

haluankin vielä muistuttaa että kirkolliskokous on ollut tätä esitystä tehdessään yksimielinen

asian käsittely päättyi

on selvää että meidän edustajien on saatava eduskunnassa päätöksenteon pohjaksi oikeaa tietoa

ministeriön ja siten ministerien vastuulla on että muun muassa lainvalmisteluprosessi on asianmukaista ja eduskunnassa saamme oikeaa ja tasapuolista tietoa lainvalmistelusta sekä siitä annetuista lausunnoista

myös ministerin on pystyttävä luottamaan siihen että hän saa ministeriönsä virkamiehiltä oikeaa ja asianmukaisesti valmisteltua tietoa

valtiovarainministeri alexander stubb myönsi käyttäneensä virheellistä lukua puhuessaan eduskunnassa hallintarekisteriä puoltavista lausunnoista

tämä virheellisen tiedon antaminen on erityisen moitittavaa siksikin että asia tapahtui nimenomaan kyselytunnilla

virheellisen kuvan antaminen alentaa kyselytuntien uskottavuutta ja luotettavuutta ja tekee sen myös ministerille itselleen

uskon siihen että ministeri stubb tarkistaa jatkossa tiedot ja numerot joita hän käyttää puheissaan ja vastauksissaan eduskunnalle ja parantaa näin ollen omia toimintakäytäntöjään ministeriössä

arvoisa rouva puhemies

mikäli minä olisin ministeri ja olisin nukahtanut urheilutapahtumassa vieläpä edustaessani suomea niin en olisi ensimmäisenä heittämässä kiveä toista ministeriä kohti vaan minua hävettäisi edelleen